suomen on koko länsi euroopan tavoin kyettävä sopeutumaan uudenlaiseen maailmantalouteen jossa kasvun tilalle ennustetaan jopa alenevaa trendiä

arvoisa herra puhemies

se on tärkeä asia

monella taholla tehdään asioita päällekkäinkin erilaisia tavoitteita ja hyviä ja hyväksyttäviä tavoitteita kahdesta vuodesta siirrytään mahdollisuuteen viiden vuoden kohdalla kirkollisen hyväntekeväisyystyön eli diakoniatyön rahoittaminen mahdollistetaan näitten rahankeräyksien kautta yliopistoja helpotetaan se tulisi kohdentaa perinteisiin sivistysyliopiston tehtäviin joita ovat muun muassa vapaan tutkimuksen edistäminen sekä tieteellinen ja taiteellinen sivistys

meillä suomessa ei suinkaan ole liian isoa tai liian toimivaa hyvinvointivaltiota vaan sillä ja siinä on liian heikko talouden moottori

rajavartiolaitoksen lisärahoitus on erittäin tervetullut ja se mahdollistaa itärajallamme sujuvamman rajanylityksen alati kasvavalle rajaliikenteelle

arvoisa herra puhemies

samalla voimme parantaa turvallisuutta

suomea ympäröivät eurooppalainen matalasuhdanne ja kotimaisen talouden haasteet

panostukset rajaliikenteen parantamiseen tuottavat itsensä takaisin kasvavina matkailijavirtoina ja investointeina erityisesti itäisissä maakunnissamme

globalisaation toteuttaneessa ja monin tavoin jakautuneessa maailmassa voittavat nyt ne joiden heimo eli samaistumisryhmä on maailmanlaajuisessa nosteessa

verovarat on siis käytettävä entistä harkitummin julkiset menot on otettava hallintaan ja samalla on tehostettava julkista palvelutuotantoa ja pidennettävä työuria

kristillisdemokraatit pitää tärkeänä että hallitus on sitoutunut pidättäytymään kuntien menoja lisäävistä uusista velvoitteista ja tehtävistä ilman vastaavansuuruista velvoitteiden karsimista tai tehtävien täysimääräistä rahoittamista

ajan puheenvuoroissa voimme hyvin tunnistaa vaikkapa insinöörin yhteiskuntatieteilijän lakimiehen ja sosiaalityöntekijän heimot ja roolit jotka antavat aika lailla erilaisia vastauksia taloutemme ja ihmisten hätään mutta kokonaiskuva ei ehkä sittenkään ole hallinnassa

tätä kasvua tarvitsemme kipeästi

kestävyysongelma koskee myös maataloutta jos emme kykene säilyttämään asemiamme eun tukineuvotteluissa ja kustannukset samaan aikaan edelleen kohoavat

siihen toki me voimme ja pitääkin laittaa enemmän säännöksiä ja valvontaa kuin siihen mitä tapahtuu tuolla ihan arjessa jossa siinäkin tietysti verolainsäädäntöä noudatetaan asianmukaisesti

ketterät ja uusiutuvat toimijat pärjäävät niin yritysmaailmassa kuin maailmantaloudessakin

molemmilla lohkoilla sekä edunvalvonnan että tilanteiden arvioinnin tulee olla korkealla ammatillisella tasolla

jo tämän asian käsittely

yritysten toimintaedellytykset ja kyky työllistää on huolemme kohteena

budjetissa työnhakijoita kannustetaan vastaanottamaan myös lyhytkestoisia ja osa aikaisia töitä kun korotettu ansio osa maksetaan kaikille aktivointitoimiin osallistuville yhden esimerkin mainitakseni

sote ei ole ratkaiseva uhkan aiheuttaja mutta soten rahoitusmalli on kylläkin valittava niin ettei kuntahaitari leviä ja hajoa käsiin

arvoisa puhemies

monet yksinyrittäjät tarvitsisivat rinnalleen toisia tekijöitä

näyttää siltä että helpoiten tätä tukisivat ensimmäisen työntekijän työllistämisen sivukustannusten alentaminen sekä koeaikamahdollisuuden pidentäminen esimerkiksi kuuteen kuukauteen

arvoisa puhemies

tutkijoiden havainto läntisen maailman aikanaan tapahtuneesta noususta kohdistui luonnonvarojen löytämisen ja monien keksintöjen lisäksi niin sanotun protestanttisen etiikan voimakkaaseen vaikutukseen

palauttaa ja lisätä etuja vahvistaa ja edistää eri asioita näitä termejä löytyy opposition ajatuksista ja ehdotuksista

en uskalla tähän taloussyyllisyyskysymykseen ottaa kovasti kantaa enkä välttämättä viinahommiinkaan mutta altiahan on monipuolinen yritys joka tekee monia asioita

rahoituksen ongelmat ovat toki lisääntyneet mutta mikään rahasto ei tietenkään ole sinällänsä ratkaisu jos tuotannon rakenteemme ja hintatasomme eivät pysty riittävään kilpailuun maailmankaupan aggressiivisten toimijoiden kanssa

yrittäjien erityisesti kuljetusyritysten ja maataloustuottajien sekä pitkiä työmatkoja ajavien kannalta myönteinen uutinen budjetissa on se että uusista kiristyksistä polttoaineverotukseen luovuttiin

ahkeruus työnteko perheestä huolehtiminen ja kristillinen vakaumus nivoutuivat monien kohdalla toisiinsa

tämän päivän vaisu ja energiaton mieliala kertoo siitä että analyysi tilanteesta tavoitteenasettelu ja työn motivointi eivät ole sopusoinnussa keskenään

arvoisa puhemies

saamme lisää voimaa ja asiantuntemusta barentsin alueelle

kristillisdemokraattien mielestä suomessa tarvitaan aivan uutta energiaa joka ei synny vain teollisuusrobottien määrän lisäämisestä vaan yhteisöllisten arvojen voimakkaasta esille nostamisesta

ja ennen kaikkea mistä olen kovin ilahtunut on se että päästöoikeuksien huutokaupasta saadaan lisämäärärahaa kehitysyhteistyöhön

tämähän on tässä erittäin hankalassa tilanteessa jossa kehitysyhteistyövaroja ollaan leikkaamassa hyvin tärkeä toimenpide ja linjaus sen mukainen kuin hallitus on linjannut

kuntien velvoitteita on pitänyt karsia miljardilla mutta lopputuloksena saatiin vain kolmasosa toistaiseksi toivottavasti tahti paranee

voimme syyttää taloutemme heikosta kuvasta suurta maailmantalouden taantumakuvaa mutta emme voi jäädä tämän toteamuksen varaan pelkästään

lastensuojelun painopisteen siirtäminen korjaavista raskaista toimenpiteistä ennalta ehkäiseviin ja perhettä tukeviin lastensuojelun avopalveluihin säästää rahaa vähentää lastensuojelun kuormittavuutta ja vähentää raskaita huostaanottoja

on syytä vaatia että poliittiset ryhmät pian selkeästi piirtävät esille ajatuksensa suomalaisen yrittäjyyden uudesta noususta

virallisten lukujemme pohjana ovat viime kevään kehysneuvottelut mutta tosiasiassahan tänään joudumme katselemaan asioita äsken tehtyjen hyvin tärkeiden rakenneuudistuspäätösten kautta ottamaan kantaa taloutemme kokonaiskuvaan yleisesti sekä tietysti toivon mukaan hyvässä vauhdissa tekeillä olevan työmarkkinaratkaisun kautta

tehdyt päätökset realisoituvat nyt ensi vuoden budjetissa matkan aikana on tehty tärkeitä ratkaisuja mutta toki ymmärrämme että sitä myöten tiukkaa on varsinkin kunnissa

miksi lähes kahdella kolmanneksella yrittäjistä tulot jäävät alle keskipalkan

suomen selviämiseen nykyisestä julkisen talouden epätasapainosta ja hyvinvointipalveluiden rahoitusta uhkaavasta tilanteesta ei ole olemassa yhtä tai kahta konstia niin kuin kaikki tietysti toivoisimme

kristillisdemokraattien mielestä on korkea aika helpottaa ensimmäisen työntekijän palkkaamiskynnystä ja kustannuksia sekä koeajan määräytymistä kun nyt jo korkeasti koulutetutkin jäävät vaille työpaikkaa

tarvitsemme maltilliset työmarkkinaratkaisut julkisen hallinnon keventämistä toteutuvien työurien maltillista ja todelliseen jaksamiseen perustuvaa pidentämistä tärkeimpiä mainitakseni

verojaostossa toki ei kuultu asiantuntijoita erikseen tästä kyproksen tilanteesta mutta asiantuntijoille toki esitettiin kysymykset tämän asian kohdalla ja siksihän tänne on lyhyesti todettu että on itsenäinen valtiosopimus eikä sillä ole liittymää kyproksen talouden kuntoonsaattamista koskeviin eun euroalueen hankkeisiin

vahvasti kristillisdemokraattien agendalle kuulunut lapsikohtaisuus toteutui aina neljänteen lapseen asti

julkisen sairaanhoito ja sosiaaliset ongelmamme tarvitsevat rinnalleen selviämistä ennaltaehkäisyä ja kuntoutumista kohentavat tukiohjelmat

sekä joutuminen kolmen an kerhosta kahden an kerhoon että joutuminen eun komission toteuttaman liiallisen alijäämän menettelyyn eli taloutemme kriittisen arvioinnin ja ohjauksen kohteeksi

verotuksen yleistä tasoa ei juuri kenenkään mielestä voisi korottaa mutta toisaalta menoja ei kuitenkaan ole kyetty hallitsemaan riittävästi

eli emme toki olleet verojaostossa tässä kohtaa hiljaisia emmekä ymmärtämättömiä vaan asia nostettiin esille vaikkei mitään erityisiä asiantuntijoita sitä varten kutsuttu

on selvää että tarvitsemme lisää kehitysyhteistyön tekijöitä ja lisää varallisuutta

se on kai se suuri kysymys

joutuminen tilanteeseen jossa meitä koskevat päätökset tehdään kaukana suomen etuja arvioimatta ja samalla talouden kaikkein kylmimpien lakien pohjalta

venäjällä ja kyproksellahan on omat sopimuksensa ja jos jollakin sopimuksella on merkitystä tässä asiassa niin niillä sopimuksilla on merkitystä tämän käsityksen me saimme vastauksista

sekä ansioverotuksen indeksitarkastuksen tekeminen alimmissa veroluokissa että eläketulovähennyksen kohdentaminen samalle tuloalueelle ovat oikein

yksityinen kulutus on toki pitkään kasvanut mutta vienti laahaa jäljessä

koordinaatio resurssit eivät varmaan ole tässä suhteessa riittävät ja tässä suhteessa meidän moninaisuutemme on haaste

maailmassa jossa uhkaa yhteisöveron rapautuminen tarvitaan ratkaisuja joilla turvataan yritysten pysyminen kotimaissaan ja verokikkailun lopettaminen

mutta kuten sanottu tässä erittäin vakavassa asiassa sinänsä tällä sopimuksella ei ole merkitystä eikä mitään sellaista joka varsinkaan rajaisi mitään sellaista mikä suomen pitää saada tietää

samalla on mietittävä miten yritysverotusta voitaisiin yksinkertaistaa välttäen turhat tarpeet verosuunnitteluun ja miten toteuttaa tämä kaikki varmistaen samalla verotuksen yrittäjyyttä innostava vaikutus

vaikeassa taloudellisessa tilanteessa tulee pitää ennen kaikkea huolta heikoimmassa asemassa olevista

kristillisdemokraatit iloitsevat panostuksista yritysten ja viennin tukemiseen sekä perheisiin ja kolmannen sektorin toiminnan vahvistamiseen

voimme tässä kuitenkin kuntia kiittää siitä että ne ovat aktiivisesti ottaneet vastaan ne mitä sisäministeriö ja työ ja elinkeinoministeriö tässä suhteessa muun muassa syyrialaisten kohdalla toivat mahdollisuutta

yrittäjyyden ja vientiponnistusten tukeminen aikana jolloin markkinat eivät ole kovin hyvässä vedossa on erityisen tärkeää

iloitsemme siitä

mutta pitkällä tähtäimellä omat verot oma järjestelmä omat opettajat työpaikat omat palvelut tämänhän tietenkin pitää olla näissä kehitysmaissa tavoitteena

on merkittävää että tässä päätösmekanismissa vaaditaan yksimielisyyttä

suomi on heikoin euroalueen maista

emme tietysti voi kaikkea tehdä kenenkään puolesta vain kehittää ja vahvistaa heidän omia järjestelmiänsä

kolmannen sektorin tässäkin budjetissa saama tuki ja hallituspuolueiden neuvotteluissa ja päätöksissä saama tuki kertoo että haluamme yhteiskunnan olevan kaikilla käsivarsillaan mukana tukemassa perheitä ja luomassa menestyksen edellytyksiä tulevaisuuteen

tarvitsemme reilut päätökset oikeasta arvoketjusta ja arvon määrittämisestä niin että kullekin jää oma osuutensa oman työnsä mukaan

yksi vaikeus on siinä että reaalitalous ja numeroiden talous ovat kovin erkaantuneet toisistaan

on valitettavan totuuden aika siinäkin kun paperiteollisuus ja varsinkin elektroniikka ala ovat pitkään olleet vahvassa laskussa

monipuoliset toimet koulupudokkuuden ehkäisemiseksi kuten lisärahoitus perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen erityisopetukseen ja nuorisotakuun toteuttamisen tehostamiseen ovat ehdottomasti myönteisiä päätöksiä

emme ole amerikassa

amerikassa on totuttu siihen että kolehtikin viedään numeroidulla kirjekuorella perille ja siitä saa veroilmoitusta varten lapun ja siitä saa verovähennyksen

yksikkötyökustannuksissa laskien suomi on heikko suoriutuja jos vertaamme toisiin ruotsi eurotasoa saksa puolestaan vahva toimija

toteamme että valiokunnan esittämään vaatimukseen subjektiivisen päivähoito oikeuden lainsäädäntömuutoksesta ei sisälly vaatimusta eikä lupausta muista perhepoliittisista toimenpiteistä

ja varmaan se kolmas vaikeus on siinä että suomi niin kuin useimmat muutkaan maat ei halua tästä mitään liittovaltiota taikka yhtä valtiota vaan kansakunnat itsenäisyytensä säilyttäen haluavat tämän yhteisen projektin hoitaa

merkittäviä ovat lisäpanostukset päihdeäitien hoitoon kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien nuorten auttamiseen ja kuntoutukseen sekä tietenkin sotaveteraanien kuntoutukseen

täällä me totumme siihen että annamme euron emmekä itsekään muista että annoimmeko euron vai kaksi euroa

tarvitsemme siis yhtä aikaa innostusta työhön ja yrittämiseen ne kaikkein tärkeimpinä sekä rakenteellisia uudistuksia hallintomme ja taloutemme hoitoon